sitten halutessa aina voidaan palata siihen digipöytäkirjaan ja katsoa minkälaisia rakenteita siellä seinien takana ja kattojen villojen seassa on

meidän tulee pitää jyrki katainen huolta suomalaisista ennen kaikkea eikä pelotella kriisillä ja lamalla sillä mitä olette nyt puhunut tänään täällä

toinen asia minkä olisin toivonut hallituksen myös ottavan vakavasti huomioon on se että nämä käyttö ja huoltokirjat eivät kuitenkaan ole laissa säädettyjä pakollisia toimenpiteitä monelta osin

esimerkiksi on hyvin tyypillistä että kunnissa kuten meillä vantaalla ei valitettavasti huoltokirjoja täytetä ja seurata rakennuksen kuntoa siinä määrin kuin se rakennus sitä vaatisi

samanaikaisesti hallitus taistelee suomalaisen työllisyyden puolesta lähettämällä joulupukin finpron toimistoon shanghaihin

arvoisa puhemies

tämmöinen säädös ja asetushan on omakotitalon rakentajalla heidänhän täytyy tätä huoltokirja pitää ja se pitää luovuttaa kiinteistön myynnissä mutta julkisten kiinteistöjen osalta laki on kuitenkin aika harmaa siltä osin että siinä ei oikeastaan voida sitä vaatia

euroopan valtiot ovat heränneet aasian kasvun edessä ja panostavat huomattavasti enemmän myös pienyritysten pääsemiseksi kiinan markkinoille

siinä mielessä tämmöiset muutokset näiltä osin toisivat huomattavia yhteiskunnallisia säästöjä ja vähentäisivät huonon ilmanlaadun haitoista johtuvia sairauskustannuksia ja näitä muita

tässä lakialoitteessa on kyse siitä että törkeästä rikoksesta tuomitun tulee suorittaa vankeusrangaistus loppuun saakka vankeudessa

nyt niin ei ole vaan tuomittu pääsee ehdonalaiseen vapauteen kärsittyään rangaistuksesta puolet tai jopa vain kolmasosan

lyhyen ajan sisällä on tehty kaksi päätöstä elinkautisvangin päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen

eihän se määrä vielä osoita yhtään mitään vaan se miten se raha käytetään elikkä täällä niin kuin kalliorinnekin väittää että perussuomalaiset ovat vähän niin kuin semmoisia että he eivät halua auttaa ihmisiä ja muittenkin puheenvuoroissa on tullut ei kysymys ole siitä

joten täytyy puhua tosiasioilla eikä vain yleistää tällaisia vääriä väittämiä

arvoisa puhemies

puheenvuoroissa täällä on kiinnitetty huomiota siihen että pelko abortin saatavuudesta tai saatavuuden heikentämisestä olisi todellista jos tämä omantunnonvapaus sallittaisiin

tuomio tuli muun muassa kahdeksasta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahdesta törkeästä hyväksikäyttötapauksesta kahdesta raiskauksesta sekä lapsipornokuvien levittämisestä

tämä on syytä huomioida kun me puhumme siitä että maalla tosin on tai kansa saattoi nyt kansalaisaloitteen tekijät haluaisivat vaarantaa terveydenhuollon saatavuutta se ei ole kovin perusteltua

ensinnäkin sallimalla omantunnonvapauden saisimme alalle kaikki lahjakkaimmat ja motivoituneimmat henkilöt

haluaisin mäkisalo ropposelle ja edustaja kiljuselle mainita sitä että enhän toki minä moiti sitä että hallitus on tehnyt tämän nuorisotakuun vaan minä moitin sitä että ne toimenpiteet sen sisällä ovat aivan väärät

tällaisia tapauksia todella on olemassa

esimerkiksi kun sivistysvaliokunta kävi aikanaan sveitsissä katsomassa oppisopimuskoulutusta niin se homma toimi siellä hyvin sen johdosta koska se vastuu oli siellä koulussa ja se ei rasittanut yrittäjiä ja he laittoivat panoksen sen nuoren kouluttamiseen ja toisekseen he nimenomaan julkistivat etukäteen millä työpaikalla on tilaa niille oppilaille

meidän täytyy tässä maassa myös ottaa uudet toimintatavat eikä laittaa edelleenkin väitän että me laitamme lapsia ja nuoria päivähoitoon sinne työpajalle jos ne keinot eivät ole mitään muuta kuin samoja vanhoja toistoja

rangaistukset eivät vähentäneet rattijuopumusten määrää liikennevirrassa

ja nytten me joudumme ikävä kyllä jatkamaan tätä samaa linjaa koska taloustilanne on mennyt huonompaan suuntaan edellisen hallituskauden toimenpiteiden johdosta

tasapainoa ei edistä toimiminen omaatuntoaan vastaan

arvoisa ministeri näin te mainitsitte äsken ja toistitte sitä samaa viestiä jonka aloititte jo viime kesänä että rangaistuksen kiristäminen ei välttämättä johda siihen mitä me tässä haemme

tässä on myös argumentteja käytetty siitä että tulisi alueellinen epätasa arvo mikäli osa henkilökunnasta ei abortteihin osallistuisi

haemmeko me sitä että tekijät istuvat kauan vankilassa vai haemmeko me oikeutta uhreille ja heidän omaisilleen

kiitän ministeriä vastauksesta että ihan suoraan annoitte vastauksen kysymyksiini vaikka voivat vähän tuntua kiusallisilta kysymykset

tämän jälkimmäisen mielestäni pitäisi olla keskustelun ydin koska kuten lakivaliokunta mietinnössään sanoo rikosoikeudellisen järjestelmän tulee heijastaa kansalaisten oikeudentajua

hänellä oli hyvä näkökulma siihen että lasten oikeudet toteutuisivat myös näissä huoltoriitatapauksissa joissa avioero sattuu vanhempien kesken

mutta ihan aidolla vilpittömyydellä ainakin itse esitin kysymykseni näissä asioissa

tästä olen keskustellut itsekin meidän vantaan johdon kanssa ja sitä on perusteltu juuri tällä tasolla että heidän kuuluu oppia siellä ruotsinkielisessä koulussa ruotsia ja on yritetty väistää sitä niin sanottua pakko sanaa mutta tosiasiassa se kuitenkin on totta hyvin monessa koulussa

arvoisa puhemies

itse henkilökohtaisesti ymmärrän terveydenhuollon välttämättömyyden nimenomaan kaikille lapsille riippumatta siitä millä statuksella he suomessa ovat

tämä on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta täysin kestämätön yhtälö että lapsi kadottaa yhteyden toiseen biologiseen vanhempaansa

siinä mielessä on hyvä että ministerikin ymmärtää sen että ei se heikennä lapsen asemaa vaikka välitunnilla puhuttaisiin sitä kieltä mitä halutaan vaikka suomen kieltä sen kielen oppimisen kannalta

arvoisa rouva puhemies

syynä ennenaikaiseen vapautumiseen on suomen oikeusjärjestelmän ensikertalaispykälä

mutta miksi tätä esitystä sitten ei tehty siinä muodossa että nämä terveyspalvelut olisi suunnattu yksistään lapsille nyt ne on kuitenkin sallittu koko joukkueelle tämän esityksen kautta

kärsittyään tuomitusta rangaistuksesta puolet ensikertalainen pääsee ehdonalaiseen vapauteen

vaikka tämä hyvä esimerkki tuli vaikkakaan ei näin lukuina tullut edustaja eerolalta esille niin edustaja alanko kahiluoto väheksyi tällaista ongelmaa

otetaanpas nyt ihan tällaisella niin kuin maalaisjärjellä tämä ajattelu ensimmäiseksi vaikka tästä transseksuaalisen sterilisaatiosta mikä nykytila on

arvoisa puhemies

kätilön tehtävä ensisijainen tehtävä on pelastaa elämä saattaa syntymätön lapsi turvallisesti maailmaan

kun edustaja jungnerilla oli havainto siitä että mahdollisesti tällainen suora kansanvaali voisi johtaa vähemmistöjen sorsimiseen niin jos tämä on oikea tulkinta niin eikö se myös johda sellaiseen tulkintaan että suomalaiset ovat joko rasisteja tai suvaitsemattomia

ymmärtääkseni olenko oikein ymmärtänyt kun puhutaan sukupuolenkorjausleikkauksesta niin siinä on kysymys korjauksesta

vastaavasti hän niin tyypilliseen vihreiden tapaan esitti huolensa sateenkaariperheiden lasten oikeudesta molempaan isään

suomen oikeusjärjestelmässä ensikertalainen on myös sellainen henkilö joka rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa

kyllä täällä kuitenkin hyvin selkeästi hallituksen esityksessä puhutaan ykn ihmisoikeussopimuksista ja viitataan siihen sopimuksen sisältöön mitä se velvoittaa kaikille osapuolille

meidän täytyy muistaa että me emme maalaa turhaan sellaisia piruja seinille että jos tällainen omantunnonvapaus sallittaisiin niin koko terveydenhuoltoala olisi kriisissä

toki näitä huolia kaikki täällä nostamme omasta näkökulmastamme katsoen esille mutta ihmettelen sitä kuinka paljon täällä tänäänkin on puhuttu nimenomaan ihmisoikeusselonteon yhteydessä seksuaalivähemmistöjen oikeuksista

elikkä siinä henkilö saa lääketieteellistä apua kehon muuttamiseen mieheksi tai naiseksi joka hän kokee olevansa

tämä ei ole hyvää suomalaista lainsäädäntöä ja sen johdosta kannatankin itse myös sitä että me ottaisimme mallia ranskalaisesta lainsäädännöstä

täällä sanotaan selkeästi tämän tss sopimuksen toimeenpanoa valvovan komitean lausunnosta että komitea on painottanut erityisesti että oikeus koulunkäyntiin riittävään ravintoon ja edullisiin terveyspalveluihin kuuluu jokaiselle valtion alueella olevalle lapselle myös paperittomalle siirtolaiselle

sen tähden ihmettelenkin kätilöliiton ja gynekologiyhdistyksen lausuntoa ja kritiikkiä tätä aloitetta vastaan

tämä niin sanottu ensikertalaispykälä suorastaan kannustaa rikoksenuusijoita ja sallii heille luvattoman suopean kohtelun

nyt jos on kysymys korjausleikkauksesta jonka yhteiskunta maksaa niin eikö silloin korjausleikkauksessa jommankumman sukupuolen ominaisuuspiirteiden pidä olla se määräävä tekijä

edustaja arhinmäki sanoitte että moni vetäytyy hankkeesta pois mutta esimerkiksi vantaan energia lisäsi omaa osuuttaan prosentilla syyskuussa hallituksen kokouksessa

kätilöliitto ja gynekologiyhdistys keskittyvät arvoihin eivät käytännön toimenpiteisiin ja arvoja he katsovat vain yhdeltä näkökannalta

näin ei voi olla sillä esimerkkejä vakavista rikoksista ovat murha surma törkeä pahoinpitely törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä joukkotuhonta tai terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos

minkä tähden yhteiskunnan pitäisi vielä hyväksyä se että ihmisen joka haluaa korjata esimerkiksi itsensä naisesta mieheksi pitäisi saada myös synnyttää sitten miehenä jos hän haluaa

täällä saa hyvin äkkiä sen mielikuvan että suomessa ovat asiat erittäin huonosti vaikka edustaja ben zyskowicz mielestäni erinomaisesti tänään esitti että asiat joskus ovat hyvin yksinkertaisia

elikkä käytännössä nyt jos me tulkitsemme vain yhtä näistä kolmesta osasta eikö silloin tulla perustuslakiristiriitaan hyvin nopeasti jossain vaiheessa kun aletaan vaatimaan sitä että nämä kaksi muutakin osaa pitää toteutua koulutus ja ravinto ja me tiedämme että ravintoa ei saa ilman toimeentulotukea ellei valtio tee jonkunnäköisiä säännöksiä että ruoka apujärjestöt sitä ravintoa rupeavat tuottamaan

me tiedämme kuten täällä edustaja räsäsen puheenvuorosta kävi ilmi että näitä arvoja katsotaan toisella tavalla esimerkiksi maailman kätilöliiton tai maailman lääkäriliiton silmissä

toki kun tällaista lakialoitetta tehdään niin silloinhan lakialoitetta yleensä lähdetään myös pohtimaan siltä kannalta ovatko siinä kaikki elementit parhaassa mahdollisessa asennossa

yksi syy edustaja arhinmäki miksi näin tehdään on se että vantaan energia tähtää hiilidioksidittomiin päästöihin ja fossiilisten tuotantojen vähentämiseen ja tämä on nimenomaan vihreiden ja vasemmiston vaatimuksesta

mihin tämä vaatimus perustuu

arvoisa puhemies

siinä mielessä tämä pohjoinen periferia suomi ei ole se totuuden tyyssija josta voidaan katsoa vain kielteisellä tavalla tällaista hyvää kansalaisaloitetta

lakialoitteeni tarkoituksena on haastaa meitä päättäjiä muuttamaan tämä epäkohta ja suojelemaan kansalaisia rikoksentekijöiltä sekä uusijoilta

toisena esimerkkinä haluan nostaa esille kristillisdemokraattien puheenvuorossa esitetyn maininnan terveydenhuoltohenkilökunnan omantunnonvapaudesta osallistua raskaudenkeskeytykseen

edustaja hirvisaarelle haluaisin sanoa vielä tästä lakialoitteesta että edustaja kontula olisi nähtävästi allekirjoittanut tämän lakialoitteen jos olisit huomannut lisätä sinne vaikkapa ydinvoiman tai kettutarhauksen äänestämisen mahdollisuuden tai joitain muita havaintoja kuin pelkästään tämän pakkoruotsin maahanmuuttoon liittyvän tai jonkun muun kysymyksen

tämä lakivaliokunnan mietintö on tällainen kompromissitulos siitä että ei uskallettu suoraan antaa kansalaisaloitteen tekijöille märkää rättiä kasvoille

vantaan energia kulkee sitä suuntaa pitkin mitä politiikkaa te olitte pääkaupungissa ajaneet koko ajan elikkä tämmöistä hiilineutraalia yhteiskuntaa rakentaen ja muuta emme voi koska tuulimyllyjä ei ole

elikkä tokihan tässä on tämmöinen tulkinnallinen kysymys ilman muuta mistä täällä kansanedustajat kantavat huolta että johtaako tämä yksi asia toiseen asiaan

arvoisa puhemies

tämähän on tarkoitettu nimenomaan niille heteropareille pääasiassa jotka eivät saa normaalisti lasta lisääntyessään

totta kai uskon siihen että tämä johtaa myös jollakin tavalla lainsäädäntötoimenpiteiden uudelleen tarkasteluun mutta emmehän me voi sanoa oikeuslaitokselle että lukekaa sieltä yläpäästä sitä lakia älkääkä alapäästä

lakialoitteessani törkeisiin rikoksiin tuomittua ei voida vapauttaa ennen kuin tuomio on kokonaisuudessaan kärsitty vankilassa

voisinkin tämmöisen ajatuksen ministerille jättää että uskoakseni vantaalta varmaan löytyisi kokeiluhalua siinä että ruvettaisiin joitakin kohteita digitaalisesti valvomaan ja pöytäkirjoja tekemään sitä kautta

fi kampanja jossa tällä hetkellä kansalaisaloitteen keinoin kerätään nimiä siihen että terveydenhuoltohenkilökunnalla olisi oikeus kiel täytyä aborttiin osallistumisesta